meillä kymenlaaksossa ei tällainen muutama kymmenen senttiä tunnu miltään mutta täällä helsingissä kaikki seisoo kun lunta tulee

jos ensimmäiseksi kriteeriksi otetaan ilmastonmuutos tai ilmastobarometrit voitaisiin liikenne kaiken kaikkiaan lopettaa

minusta kuitenkaan näin ei pitäisi toimia vaan tavaran pitää kulkea ihmisten pitää päästä liikkumaan ja liikenneasiat pitää miettiä siltä pohjalta

tässä mielessä liikennevirastonkin näkemykset pääkaupunkiseudulla ovat ihan oikean suuntaisia

mutta suurta huolta kannan siitä miten liikennevirasto tänä päivänä suhtautuu suuriin liikenneinvestointeihin maakunnissa ja tuolla pohjois suomessa

tavara tulee suomessa joka tapauksessa liikkumaan osittain myös pyörillä

raideliikenne tulee olemaan merkittävässä osassa suomessa mutta lukuisten järvien ja luonnonolosuhteidensa vuoksi suomi tulee kuitenkin osittain kulkemaan myös kumipyörillä

hinta kilpailukyky verrattuna kumipyöräliikenteeseen joustavuus ja tietenkin talvesta ja eri vuodenajoista johtuvat palvelutasovaatimukset

niin uusissa tie kuin vesiväyläinvestoinneissakin pitää miettiä kuinka väylärakentamista tulevaisuudessa suomessa tehdään onko se yhtiöpohjaista

toivoisin kuitenkin että suomalaisilla rakennusurakoitsijoilla ja yrittäjillä olisi mahdollisuus päästä mukaan suuriinkin väyläinvestointeihin

arvoisa puhemies

valtionhallinnon alueellistaminen on edennyt kohtuullisen ripeään tahtiin tällä hetkellä mutta tässä yhteydessä haluaisin nostaa liikenteen turvallisuusviraston samoin kuin meriturvallisuuskeskuksen sijoittamisen

kouvola ja kotka ovat kaupunkeina sopivia ja kulttuuriselta taustaltaan hyviä virastokaupunkeja onhan kouvola entinen läänimme pääkaupunki

sisävesiliikenteen puolesta täällä salissa on käyty keskustelua ja itse haluaisin nostaa kanavointiasian

pidän tärkeänä että kymijoen kanavan ainakin kimolan sulkujen osalta investointipäätöksissä päästäisiin jo pikkuhiljaa eteenpäin

tieasioista alueemme kansanedustajat ovat käyttäneet hyviä puheenvuoroja joten ohitan ne asiat näin että toivon että kaikki maakuntamme hankkeet etenevät siinä aikataulussa kuin ne liikennepoliittisessa selonteossa tällä hetkellä ovat

samalla on syytä muistuttaa että haja asutusalueiden määrärahataso taas heikentää niiden joukkoliikennepalveluja ja tässä näenkin pienen ristiriidan

olen aina ihmetellyt miksi helsinkiläisten pitää saada kulkea neljälläkympillä koko kuukausi joukkoliikenteessä kun tuolla maakunnissa joudumme maksamaan kuitenkin normaalin linja autotaksan mukaiset taksat päivittäin käytämme sitä sitten kerran tai kymmenen kertaa päivässä mutta aina se linja autotaksa kuitenkin maksetaan siellä

hyvä on myös ministeri vehviläisen vuoden aikana aikaansaama kyytitakuujärjestelmä jossa haja asutusalueiden asukkaille taataan kyyti palveluiden mukaan ja tällä on hyvä merkitys tietenkin niille asukkaille jotka sitä tarvitsevat

sielläkin on syytä korostaa että tässä kyytitakuussa he maksavat linja autotaksan mukaisen maksun siitä kyydistä

tänään on myös noussut keskusteluun taksien asemapaikkasäädökset ja taksiliikennelaki onko laki ajankohtainen ja ajan tasalla

laki on ajan tasalla

toivon että ministeri vehviläisen ilmoitus tänä päivänä että hän tulee lääninhallitukset ohjeistamaan että tämä asemapaikkasäädös tullaan tarkentamaan niin että nykyinen palvelu säilyy myös sellaisilla alueilla missä kuntaliitokset tapahtuvat toteutuu koska ongelmaksi tulee näin että lääninhallitus tällä hetkellä tulkitsee että se tuleva uusi kunta on se asemapaikka ja näin takseille tulisi oikeus tehdä sitä työtään vain kenties sen kunnan päätaajamassa

kouvolassa tämä tulee muodostamaan ongelman koska tällä hetkellä asemapaikkamääritelmä on näin että sieltä kotiseudulta se homma hoidetaan ja meillä on mahdollisuus mennä sinne kouvolaan ajamaan

toivon että ministeri vehviläisen ohjeistus on tässä asiassa tarkka ja täsmällinen ja sinällänsä lakiin ei tarvitse tehdä muutosta ja uudistuksia vaan tarkennetaan ja näin saadaan palvelut turvattua myös haja asutusalueilla

täällä on pidetty tänään laadukkaita puheenvuoroja ja tuossa edustaja kanerva kannusti minua myös sellaiseen joten pyritään siihen

tuollaisella isolla teollisuushankkeella on hyvin laajat vaikutukset ja tiestön osuus rautateiden maanteiden osuus jotta puu saadaan liikkeelle nousee erittäin suureen rooliin

myös kuusankoskella vihitään tammikuussa uusi sellutehdas ja sitä kautta kaikki tämmöiset merkittävät liikenne ja infrahankkeet ovat tärkeitä

täällä on moneen kertaan todettu että pöydän molemmilla puolilla tarvitaan nyt asenteellisia muutoksia ja tähän joukkoon myös itse haluan kuulua niin että kehotankin järjestöjä tähän vakavasti suhtautumaan

pariisissa osattiin sopia ja siellä kaikki ottivat vastuuta mutta myös antoivat periksi joistain omista tavoitteistaan

päivän mittaan puhuttiin paljon myös maahanmuutosta ja maahanmuuttajien työllistymisestä ja edustaja yanar käytti vahvan puheenvuoron maahanmuuttajien turvapaikanhakijoiden ja perheenyhdistämisen puolesta

työperäinen maahanmuuttajahan ei tarvitse turvapaikkaa hän ei tarvitse perheenyhdistämissopimusta eikä kotouttamisohjelmaa vaan hän tulee aidosti samoille työmarkkinoille niin kuin allekirjoittanutkin jos töitä hakee samoiten voi olla jonkin muun euroopan valtion tai afrikan valtion kansalainen

tässä tahtoo useasti mennä nämä termit sekaisin ja sotketaan tämä maahanmuuttopolitiikka mikä sinällänsä omana asianaan on äärimmäisen tärkeä

siinä luotan tällä hetkellä täysin ministeri lindströmin ja ministeri orvon tapaan hoitaa asiaa ja heille isot kiitokset siitä

kiitos

arvoisa puhemies

tässä on käsittelyssä autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttaminen ja äkikseltään kuuntelee että nythän tulee veroa takaisin aika reilusti mutta todellisuudessahan on aika pienistä summista kyse

ja pidänkin tärkeänä että tässä lakiesityksessä on tällainen ehdotettu massamenettely ettei yksittäisen ihmisen tarvitsisi hakea tällaista veroa vaan se tulisi tällä päätöksellä

ongelmaksi tässä muodostuu arvonlisäverovelvollinen henkilö joka on ostanut auton mistä tämä palautusoikeus tulee ja hän ottaa sen auton yksityiskäyttöön

elikkä tämä ei kuulu silloin massamenettelyn piiriin

sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluu maahanmuuttaja asiat ja itse olen aika harvoin puhunut tästä aiheesta mutta tässä yhteydessä ajattelin käyttää puheenvuoron ja siteerata kouvolalaista lääkäriä hänen näkemyksessään jonka itse täysin allekirjoitan

olen hänen kanssaan samaa mieltä

en ollut uskoa silmiäni kun luin kouvolan sanomista sitä että kouvolassa on käyty keskustelua maahanmuuttajanaisten uimavuoroista joissa kielletään miesten pääsy uimatiloihin

mutta kaiken kaikkiaan tämä on oikean suuntainen esitys millä näitä autoveroasioita voidaan oikaista ja selkeyttää ja pelkistää tämä asia mikä nyt on ongelmaksi suomessa muodostunut

jos lähdetään liikkeelle tällä periaatteella sitten kaikkien suomalaisten naisten pitää käyttää huntua koska somalialaisessa kulttuurissa ovat hunnutettuja

voin kuvitella suomalaisen perheen käymässä uimahallissa ja ovella kerrotaan pikku eetulle että sinä ja äiti pääsette mutta isä ei koska nyt on somalinaisten vuoro johon miehet eivät saa tulla

aikovatko somalinaiset jatkossa uida järvissä miesten silmien edessä vai aikooko kouvola sulkea tiettyjen järvien rannat aidoilla niin että somalinaiset pystyvät uimaan rauhassa

ne perheen miehet jotka eivät salli perheen naisten uida yleisillä uimarannoilla halveksivat helposti ja häpeämättömästi tuijottavat suomalaisnaisia rannoilla

se on hyvin loukkaavaa suomalaiselle naiselle koska naisen arvo ei ole todellakaan kiinni siitä käykö hän uimassa miesten nähden vai ei

olen varma että jos olisin suomalainen minua olisi varmasti syytetty rasistiksi

mielestäni jokaisen toisessa maassa asuvan täytyy sopeutua uuden maan kulttuuriin ja tapoihin eikä voida odottaa että koko maan järjestelmä ja tavat muutetaan hänen tapojensa mukaan

se on puhtaasti kulttuuriasia

miksei opeteta somalinaisille jotain muuta liikuntalajia kuten hiihtoa tai suunnistusta joka auttaa heitä sopeutumaan suomen luontoon ja samalla heidän kulttuurinsa ei estä sitä

tämän kirjoitti ashraf benyamin naistentautien ja synnytyksen erikoislääkäri ylilääkäri kouvolassa

pidän tätä kirjoitusta hyvin asiallisena ja maahanmuuttopolitiikka oikeastaan voisi sanoa on yksissä kansissa kun me suomalaiset opimme elämään niin kuin tämä kyseinen ylilääkäri kertoo toisaalta kun maahanmuuttajat elävät niin kuin kyseinen ylilääkäri tässä meille kertoo elikkä täytyy maan kulttuuriin sopeutua

eihän ole vielä mikään laki voimassa elikkä suomessa on edelleen mahdollisuus sopia työmarkkinajärjestöjen kesken ja niin kuin tuolla omassa puheenvuorossani sanoin olen huolissani että kummallakaan puolella pöytää ei tällä hetkellä ymmärretä että sopimus pitää saada aikaiseksi

olen edustaja hakkaraisen kanssa täysin samaa mieltä ettei suomalainen pienyrittäjä tarvitse välttämättä mitään isoja tukirahoja työllistääkseen se tarvitsee hyvän ammattitaitoisen henkilökunnan ja tuotteen minkä se myy ja sitten toisaalta se voi olla myös palvelu mikä myydään mutta eivät nämä firmat millään tukirahoilla pystyssä pysy

rikollisuuden torjunta on yksi rajavartiolaitoksen merkittävimpiä asioita ja huumeitten tulo suomeen erityisesti tuolta etelä ja itärajalta on huolestuttava asia

en malta olla muistuttamatta että rekkajonot ovat jälleen tulleet tuonne seiskatielle vaalimalle

virolahtelaisten joulu on saamassa taas perinteisen muodon seiskatiellä joten on syytä kiinnittää huomiota onko muun muassa vaalimaan tullissa riittävät resurssit tarkastuksien muodossa kun rajanylityksiä tehdään

toinen asia mihin haluan kiinnittää huomion on poliisien työskentely ja resurssi ja määrät

poliisien määrästä on täällä käyty laajaa keskustelua mutta kaiken kaikkiaan suomalainen arvostaa suomalaista poliisia ja meidän poliisin ammattikunta niin kuin täällä on todettu tänään jää entistä ikääntyneempänä eläkkeelle

se on osoitus siitä että poliisi myös itse viihtyy työssään

itsekin voisin sanoa että eräänlainen reinikaisen paluu olisi varmaan tarpeellinen suomalaisille ja tällaista yhteiskuntaturvallisuutta silläkin voitaisiin nostaa

minusta on tärkeää tässä maahanmuuttopolitiikassa kaiken kaikkiaan että jokainen tuntee maan kulttuurin niin lähtömaan kuin sen sijoitus ja tulomaankin kulttuurin

ymmärrän tämmöisiä erityisryhmiä kyllä että niillä on erityisiä oikeuksia ja tarpeita mutta minun lähtökohtani on se että se tarve määräytyy sosiaalisin perustein

ei sitä oikein muuten pysty määrittelemään

meillä kouvolassa eläkeläisiltä ilmainen saunavuoro päätettiin lakkauttaa koska sinne ei tullut erityisesti lisää muita eläkeläisiä vain ne ketkä siellä olivat ennenkin käyneet

mutta sosiaalisin perustein on varmaan määrätty ryhmä mikä olisi tarvinnut sen ilmaisen saunavuoron mutta niitä meidän ilmainen vuoromme ei tavoittanut

arvoisa puhemies

tässä puolustusministeriön hallinnonalassa haluan nostaa keskusteluun ainakin tämän ulkoistamisen kuinka perusteellisesti mielestäni se tulisi harkita

selvä on että ulkoistaminen tänä päivänä ainakin puhuttaa ja keskusteluttaa paljon mutta on varmaan asioita missä ulkoistaminen ei ole ihan tuottanut niitä tuloksia joita on odotettu

samoin senaatti kiinteistöjen hallinnoimassa kiinteistömassassa on selvää voisiko sanoa hinnoittelun makua jos näin voisi asian sanoa

toinen asia mihinkä haluan kiinnittää huomiota on materiaalihankintojen pitkän tähtäimen suunnitelmat

kuten puolustusministeri täällä päivällä ansiokkaasti selvitti asiaa niin se on toki näin että kun suunnitellaan useamman vuoden hankintoja niin sitten jos tulee välillä tarve supistaa tai pienentää hankintoja niin se on hankalaa saattaa tulla kalliimmaksi pienentää kuin tehdä tilaus

mutta pitäisin tärkeänä että kun niitä mahdollisia koneita ja tykkejä ostetaan niin siinä kaupantekovaiheessa huomioitaisiin että valtiontalous saattaa heiketä aika nopeallakin aikataululla ja harkitaan näitä kalustoinvestointien ainakin siirtämisiä tuonnemmaksi

itse lukeudun niihin henkilöihin jotka kannattavat vahvasti yleisen asevelvollisuuden säilyttämistä suomessa ja puolustuksen perustumista yleiseen asevelvollisuuteen

todellisuudessa noin yksi kolmasosa suomalaisista miettii mikä muu se vaihtoehto voisi olla mutta kaksi kolmasosaa on selkeästi edelleen yleisen asevelvollisuuden kannattajia

korkeaojan näkemys varustautumisen kalleudesta on minusta tärkeä ottaa suurennuslasin alle ja on tärkeä miettiä voitaisiinko niitten mersujen sijasta sitten ostaa jotakin muuta

ruotsin tilanteesta täällä on käyty pitkin päivää paljon keskustelua ja kun ruotsi on luopunut yleisestä asevelvollisuudesta niin ruotsilla on tietenkin se hyvä puoli että sillä on erinomaisen hyvät naapurit joilla on hyvät puolustusvoimat niin että heidän on tietysti hyvä olla

lisäksi haluaisin vielä muistuttaa että tässä siilasmaan työryhmän loppuraportissa kiinnitettiin huomiota myös reservin toimintaedellytyksien turvaamiseen

liiton puheenjohtajana kannan tietenkin suurta huolta siitä että suomalainen reservi ja kertausharjoitusten määrä pystytään pitämään toimintakuntoisina

täytyy todeta tässä vähän päällekkäin edustaja torniaisen luettelemia asioita mutta tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus kyllä tässäkin esityksessä toteutuu

pienituloisia tässä tullaan vastaan ja on toki myönnettävä että tätä esitystä ei valmisteltu parlamentaariselta pohjalta mutta uusi työryhmä on asetettu ja itsekin toivon sitä että tulevaisuudessa nämä päätökset tehtäisiin ylen osalta parlamentaarisen toiminnan pohjalta

tässä lähdetään byrokratian purkutalkoiden hengessä liikkeelle ja päätöksenteko siirtyy edelleen lähelle kansalaista mitä itse kovasti arvostan

niin kuin täällä on tullut esiin kaavojen vahvistaminen ministeriötasolla kestää kyllä tänä päivänä ainakin yritystoiminnan kannalta liian pitkään ja se estää merkittävien yritysten sijoittumista eri alueilla

tarkkaan täytyy tietenkin miettiä sitten miten tämä sopii itsehallintoalueille mutta itse ainakin näkisin että tämä on yksi sellainen asia mikä voitaisiin ottaa itsehallintoalueitten päätökseen ja mikä voisi olla siellä yhtenä osana

täällä on esitetty myös että näitä kaavanvahvistuksia tapahtuu tällä hetkellä vain muutamia ympäristöministeriössä joten ymmärrän että kun tämä ei kovin merkityksellinen asia myöskään siinä mielessä ole ympäristöministeriölle niin se voidaan ottaa sieltä ihan hyvin alueille

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan joukkoliikennelakia muutettavaksi siten että esimerkiksi kotkan seudulla ja meri lapin alueella seudullinen kunnallinen joukkoliikenneviranomainen tulisi huolehtimaan joukkoliikenteen suunnittelusta alueella yhdessä lähikuntien kanssa

itse asiassa pidän tätä asiaa hyvänä ja kotiseudullani kotkan seudulla tätä esitystä pidetään myönteisenä

välttämättä kaikilla alueillahan ei tarvitsisi olla tällainen kunnallinen mutta ainakin meidän seudullamme tämä on toimivampi järjestelmä ja toivon että tässäkin asiassa kun itsehallintoalueet miettivät niitä tehtäviä tämä olisi yksi asia joka siinä yhteydessä pohdittaisiin

on ehdotettu erilaisia palvelusetelin käyttöä ja tämän tyyppisiä ratkaisuja joukkoliikenteessä millä turvattaisiin muun muassa harvaan asuttujen alueiden julkinen liikenne

tässä yhteydessäkin olisi vähän isommat ja leveämmät hartiat syytä olla